jos kansainvälisissä talouslehdissä esitetyt väitteet pitävät paikkansa tulee kataisen hallitus vielä kevään aikana pyytämään suomen kansalta lisää rahaa tukipaketteihin joiden pääasiallinen tarkoitus on saksan ja ranskan pankkien pelastaminen

olen tehnyt useina vuosina talousarvioaloitteita joissa olen esittänyt patentti ja rekisterihallitukselle lisää rahaa säätiöiden valvontaan jotta päästäisiin myös viranomaisten toimesta puuttumaan näihin räikeimpiin ylilyönteihin

viime viikolla pääministeri katainen ja pe rustuslakivaliokunnan uusi kokoomusvahvistus sasi jo luopuivat pysyvän vakausmekanismin yksimielisyysehdosta

se tarkoittaa sitä että koulutettaisiin eri alojen vanhempia asiantuntijoita todella auttamaan näitä uusia yrittäjiä

hankintalaki on kaikille osapuolille työläs ja byrokraattinen ja se on lisännyt hankintayksiköiden henkilöstöresurssien tarvetta

siinä mielessä tämä on todella valitettavaa että tämä tämmöinen koronkiskonta on sallittua ollut suomessa monta vuotta

on tapahtumassa suomelle kohtalokas virhe ja myös valtiovarainministeri urpilainen puolueineen taipuu berliinin pariisin ja brysselin meille tarjoamaan niskalenkkiin

kuten talousvaliokunnan mietinnössäkin todetaan on erityisesti pienten hankintayksiköiden ja pienten yritysten vaikea selviytyä tarkkojen muotosäännösten aiheuttamasta hallinnollisesta taakasta

samalla kriisin varjolla eu eliitti yrittää hivuttaa eteenpäin väkisin ja pikkuhiljaa ilman äänestäjien siunausta pitkän ajan unelmaansa euroopan liittovaltiosta

ja muutenkin kun tiedetään että säätiöissä liikkuvat valtavan suuret varallisuusarvot ja tulovirrat on aika kestämätöntä kun tämmöistä verovapaata varallisuusverosta vapaata toimintaa kaikin puolin hoidetaan niemeen jossain jos ei puhu jos siihen ei kohdisteta minkäänlaista asianmukaista valvontaa

aivan käsittämätön yhtälö

mutta olen sitä mieltä että tämmöinen määräaikainen etujen leikkaus yhteiskunnan eri sektoreilla voisi olla hyvin kannatettava ajatus kun se saataisiin vaan leviämään eri aloille

toivoisin todella että kouluissa ryhdyttäisiin opettamaan ihmisiä kansalaisia siihen että eivät elä yli varojensa

perusterveydenhuollon lisäksi liikuntapalveluista huolehtimalla voidaan edistää kaikenikäisten terveyttä

mitä tästä toimitilakustannusten noususta on seurannut

meillä on lukuisia hyviä esityksiä joilla pienellä rahalla voitaisiin saada suuret vaikuttavuudet aikaiseksi jos päästäisiin eroon näistä vanhojen puolueitten kankeista yritystukijärjestelmistä joiden mukaisia tukia on jaettu muiden muassa suomen suurimmille vaalirahoittajille viimeisten vuosien aikana

jos sdp taipuu tässä kääntämään takkinsa joudumme euroalueen yhä syvenevään kriisiin äänivallattomiksi maksumiehiksi

tarjousten tekeminen kaikkine taustatöineen ja vaatimusten mukaisine dokumentointeineen puolestaan vie siinä määrin aikaa ja rahaa että monet yritykset eivät edes halua tehdä tarjouksia

talousunionisopimuksen ja euroopan vakausmekanismin määräenemmistösäännön hyväksyminen vie suomea rytinällä kohti velkaunionia kansallisen budjettivallan menettämistä ja suomen täysivaltaisuuden myymistä

todella kannatan pikavippien kieltämistä kokonaan koska tämä on kestämätön tilanne myös valtion kannalta

erityisesti kun mietitään näitä kovapalkkaisia aloja niin tässä suomen taloudellisessa tilanteessa täytyisi olla malttia etujen jakamisessa ja pitäisi muistaa että maassa on satojatuhansia työttömiä henkilöitä on eläkeläisiä jotka joutuvat hyvin pienellä tulolla kitkuttelemaan on opiskelijoita on paljon syrjäytyneitä ihmisiä on henkilöitä joille yhteiskunta ei kykene järjestämään sosiaali ja terveyspuolen palveluja kun julkinen palvelusektori rapautuu kun siihen ei ole haluttu sijoittaa

silloin maksuvastuumme tulee ulottumaan ihan näihin paavo lipposen mainostamiin eun ytimiin

täällä lakivaliokunnan mietinnössä todetaan hyvin siitä että valvontamaksutulojen riittävyyttä on valiokunnan mukaan tarpeen seurata sillä säätiövalvonnan toimenpiteet ja säätiövalvonnan tarve ovat viime vuosina lisääntyneet

useissa tapauksissa suomalaiset yritykset ovat olleet kilpailutilanteissa monikansallisia yhtiöitä heikommalla ja tästä on seurannut konkursseja ja työpaikkojen menetyksiä suomalaisille

olen saanut yhteydenottoja useilta yrittäjiltä jotka ovat kertoneet että näissä kauppakeskuksissa on annettu selkeästi ymmärtää että liikkeen on oltava auki joka päivä seitsemän päivää viikossa

perussuomalaiset pitävät maamme talouspoliittisen vallan siirtoa brysselin byrokraateille epäedullisena suomalaisille eivätkä näin ollen voi sitä hyväksyä

pitäisi päästä näistä vanhoista kankeista rakenteista eroon ja kohdentaa näitä määrärahoja sellaisille yrityksille joilla on todella mahdollisuuksia kehittää uutta ja työllistää myös uutta väkeä

ja silloin pääministeri jyrki katainen tulee jäämään suomen historiaan ennätysmiehenä suomen valtionvelan lisäämisen ennätysmiehenä

sillä tavalla sitten kun senaatti kiinteistöt on tehnyt meheviä tilejä tämän tuottoisan vuokraustoiminnan johdosta myös senaatti kiinteistöjen henkilöstöä on palkittu hyvillä korvauksilla

eduskunta voi vielä halutessaan äänestää nämä suomelle vahingolliset sopimukset nurin säästää miljardeja veronmaksajien euroja ja säilyttää nykyisen budjettivallan suomella

yhteinen viesti näillä yrittäjillä on ollut se että he eivät voi pitää palkattua työvoimaa siellä liikkeessä viikonloppuisin koska pyhätyö on kallista joten he joutuvat itse perheensä kanssa järjestämään työvuorot sillä tavalla että yrittäjät jatkuvasti lähes joka viikonloppu ovat päivystämässä siellä liikkeessään lauantaina ja sunnuntaina myös kesällä jolloin ei ole juuri ostavaa asiakaskuntaa liikkeellä

arvoisa puhemies

hallitus ei ole valmis tekemään tarvittavia investointeja perusväylänpitoon puhumattakaan alempiasteisista teistä

olen tyytyväinen että tämä kirjaus on lakivaliokunnan mietintöön tehty ja toivonkin että jatkossa näitä valvontamaksuja tullaan mahdollisesti myös korottamaan jos ei tuloksia saavuteta sillä tasolla mihin nyt on päädytty tässä esityksessä

näinä taloustaantuman aikoina kun suomalaista työtä tulisi erityisesti tukea ei tällaiseen yksinkertaisesti ole varaa

on hienoa että kokoomuksesta löytyy suoraselkäisyyttä vastustaa järjettömiä hallituksen esityksiä

tässä toimimme toisin kuin esimerkiksi sosialidemokraatit

kilpailuttamisen jälkeen päätöksiä tehtäessä tulisi aina muistaa maamme huoltovarmuus jottei käy niin kuin taannoin kun armeijan tarvikkeita tilattiin ulkomaisilta yrityksiltä

suomi on suurissa talousvaikeuksissa

toisin sanoen meidän pitäisi kaikkien ajatella näitä pienituloisia ja vähäosaisia kansalaisia sillä meidän yhteiskuntamme on jakautumassa entistä enemmän niihin jotka pärjäävät ja niihin jotka eivät pärjää

julkisuudessa esillä olleiden tietojen mukaan hallitus on valmistelemassa useiden miljardien eurojen suuruista säästöohjelmaa tälle vuodelle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallitus panostaa harmaan talouden torjuntaan jälleen kerran riittämättömästi

arvoisa puhemies

valtioneuvoston selonteossa todetaan että kynnysarvojen taso vuoden mittaisella tarkastelujaksolla nähdään yleisesti oikean suuntaisena eikä kynnysarvojen tasoa tule ainakaan laskea

tämä kotiuttamisraha oli hyvin tärkeä monille nuorille jotka joutuivat sitten armeijan jälkeen etsimään mahdollisesti vuokra asuntoa työpaikkaa opiskelupaikkaa ja siinä vaiheessa on suuri tarve myös saada omaa rahaa käyttöön

toisinaan seuraamuksena voi olla tilanteita joissa yritykset ja muut toimijat menettelevät siten että ne pyrkivät lypsämään erilaisia yhteiskunnan tukia ja helpotuksia mahdollisimman paljon

määrätietoisempi harmaan talouden kitkeminen tervehdyttäisi yritystoiminnan kenttää ja auttaisi rehellisiä suomalaisia yrittäjiä pärjäämään kilpailussa

meidän kansanedustajien täytyisi yhteiskuntaa kehittää siihen suuntaan että mahdollisimman monella suomen kansalaisella olisi kohtuullinen toimeentulo

puolustamme tavallisen suomalaisen oikeuksia ja etuja vanhan valtakeskittymän verkostoja vastaan suurten pääomien ahneutta vastaan ja suppean euroeliitin ylenmääräistä eurooppa ihastelua vastaan

vuodesta toiseen saamme lukea euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suomen valtiolle antamista tuomioista kun oikeudenkäyntien kestoajat ovat ylittäneet kaikki sopivuuden rajat

talousvaliokunta puolestaan kannattaa kynnysarvojen nostamista

samanaikaisesti kun järjestäytynyt rikollisuus levittäytyy koko maahan hallitus käytännössä heikentää poliisin mahdollisuuksia rikosten ennaltaehkäisyyn

valiokunnan mietinnön mukaan kynnysarvojen kaksinkertaistaminen nykyisestä tehostaisi pienten hankintayksiköiden hankintatointa ja helpottaisi paikallisten pienten yritysten tilannetta

näin nopeasti puolessatoista vuodessa tilanne on muuttunut aivan käänteiseksi ja nyt puhutaan useista kymmenistä miljardeista tappioita ja arvonmenetyksiä suomen valtiolle

harmillista että tämä kotiuttamisraha poistettiin mutta perussuomalaiset ovat useissa yhteyksissä esittäneet että se palautettaisiin

joskus tästä voi olla seuraamuksena kaiken järkevän toiminnan sammuminen

haluamme estää tavallista pienituloista suomalaista vajoamasta jo miljoonan köyhän joukkoon ja tuosta köyhiemme joukosta tahdomme nostaa mahdollisimman monet pois siitä syrjäytyneisyyden kierteestä johon heidät on vienyt tuloeroja kasvattava ja rikkaita suosiva hallituksen ja sen edeltäjän epäsosiaalinen talouspolitiikka

meillä on viimeisten kymmenien vuosien aikana lisätty paljon koulutusta rakennustyömiesten koulutusta on rakennusinsinöörien diplomi insinöörien arkkitehtien korkeatasoista koulutusta

liikkuvan poliisin lakkauttamisesta saatavat säästöt ovat mitättömiä verrattuna niihin lisämenoihin joita säästöstä aiheutuu

siinä mielessä on kohtuutonta että yrittäjät pakotetaan olemaan siellä kauppakeskuksissa töissä näin pitkiä työvuoroja ja vuosia

erityisesti pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksien tilanne on todella hankala ja taantuman jatkuessa on pelättävissä että juttumäärät kasvavat entisestään

kuitenkin useat pienet ja jopa keskisuuret yritykset pitävät kynnysarvojen kasvattamista uhkana jonka pelätään pudottavan osan yrityksistä tarjousten ulkopuolelle

tutkijat ovat myös todenneet kuinka kehittyneiden talouksien täytyy keskipitkällä aikavälillä tasapainottaa budjettejaan mutta jarrun painaminen liian nopeasti vahingoittaa tulotasoa ja työllisyysnäkymiä

tässä muutama kuukausi sitten eduskunnassa järjestettiin tilaisuus jossa oli näitä nuoria varusmiehiä kertomassa että puolustusvoimissa opetetaan kaikille varusmiespalveluksen päättäville kuinka haetaan toimeentulotukea sosiaalitoimistoista

olen erittäin tyytyväinen tähän tarkastusvaliokunnan mietintöön jossa on päästy kiinnittämään huomiota näihin ongelmiin ja tavoitteena on tietenkin se että suomen valtion veronmaksajien kokonaisvastuut saadaan selvitettyä luotettavalla tavalla

ihan yksityistalouksissa joudutaan kannustinloukkuihin kun aletaan maksimoimaan näitä etuja tukiaisia joita voidaan hankkia kotitalouteen tekemättä yhtään mitään olemalla passiivinen

jotta me saamme tätä laillista yrittäjyyttä lisää erityisesti pieniä yrityksiä pitäisi kannustaa ja näitä yhden henkilön yrityksiä myös jotta ne pystyisivät palkkaamaan työvoimaa lisää ja myymään palveluitaan

ja kun on tämä tulospalkkio niin toimitusjohtajan tulospalkkio voi olla enintään kolmen kuukauden palkan suuruinen

sitten ottaisin esille nämä liikkeenharjoittajat esimerkiksi parturi kampaajat joilla on oma liiketila

olen hyvin hämmästynyt siitä informaatiosta mitä olemme tarkastusvaliokunnassa saaneet kun olemme aihetta käsitelleet ja olen päätynyt siihen johtopäätökseen että mitään muutoksia ei tapahdu jos me emme saa henkilökohtaiseen vastuuseen suunnittelijoita rakentajia ja rakennustyön valvojia

hallituksen esitys kiinteistöverolain muuttamisesta herättää joitakin kysymyksiä

vaikea on tietää menivätkö nämä säästöt kokonaisuudessaan poliisin syyttäjän ja porvoon käräjäoikeuden kuluihin kun ne joutuvat selvittämään ja jakamaan oikeutta ruandan maaperällä

perussuomalaiset toivovatkin että hallitus palveluiden rahoittamiseksi mieluummin kiristää suurituloisimpien verotusta kuin esittelee pienituloisiin kohdistuvia leikkauslistoja

se oli minulle itselleni yllätys ja tuntuisi paremmalta että kotiuttamisrahaa maksettaisiin mieluummin näille varusmiehille kuin että opetetaan toimeentulotukea

koulutuksen arvoa on korostettu ja se on toki tärkeää mutta ennen kaikkea kun ajatellaan nykyistä rakentamista niin minä toteaisin että monelta puuttuu ammattiylpeys

olin itse hyvin yllättynyt kun kuulin puoli vuotta sitten eräältä yrittäjältä että esimerkiksi itsenäisyyspäivänä hän ei voi pitää sitä omaa liiketilaansa auki koska se edellyttää lupamenettelyä joka helposti maksaa enemmän kuin on kyseisen päivän liikevaihto joten päivä menee helposti tappiolle

huolestuttaa lähinnä se että nyt kun tätä lakia muutetaan onko tässä tavoitteena se että ryhdytään asumisen verottamiseen toden teolla

edustaja vapaavuori puhui vastuusta

vastaavanlainen henki valitettavasti vallitsee myös monissa suomalaisissa yrityksissä ja yhteisöissä jotka lobbaavat omien etujensa puolesta ajavat täällä eduskunnassa härskisti erilaisia lakeja sellaisia lakeja jotka hyödyttävät vain yhden tahon toimintaa ja haittaavat valtavan paljon yhteiskuntaa muuten

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on hyvä muistaa että kilpailutettaessa palveluita ei pitäisi tuijottaa vain alhaisinta hintaa vaan työn laadulla ja osaamisella tulisi olla suurin vaikutus ostopäätöksiin

perussuomalaisten varjobudjetissa esitämme useita toimenpiteitä jotka kannustavat yrittäjyyteen ja edistävät talouskasvua

tuijotetaan vain siihen että firma saa maksimaalisia voittoja ja sitten kuntien ja muiden julkisten tahojen valvojat laiminlyövät tehtäviä ja katsovat läpi sormien ihan karkeita rakennusvirheitä mitä siellä työmaalla tapahtuu joita vanhan ajan rakennusmestarit timpurit eivät ikinä olisi päästäneet sillä tavalla etteivät olisi reagoineet niihin

tässä sitten nähdään mitä siitä seuraa kun tavallaan valtion yhtiö tai liikelaitos pääsee tällä tavalla tekemään voittoa monopoliasemassa mikä sillä käytännössä on verrattuna näihin kaikkiin muihin vastaavanlaisiin tilanteisiin

siihen nähden tämä hallituksen esitys on aiheuttanut paljon puheita mutta lopputuloksen kannalta tämä muutosesitys on hyvin mitätön

se on ainoa tapa saada parannusta nykytilanteeseen että joku taho yksiselitteisesti pannaan vastuuseen siitä työn laadusta

nythän meillä asuminen suomessa on erittäin kallista johtuen siitä että on lähinnä näitä suuria rakennusliikkeitä joilla on monopoliasema ja joilla on hyvät yhteydet moniin päätöksentekijöihin kuntatasolla ja sillä tavalla näillä suurilla liikkeillä on suuri vaikutusvalta suomalaisessa rakentamisessa ja sen takia ylläpidetään tätä asuntopulaa jonka johdosta myös hinnat ovat ylikorkeita ja asuminen ihan perusasunnoissa todella todella kallista

korostamme etenkin pk yrittäjyyttä tulevaisuuden talouskasvun lähteenä

pitkien neuvottelujen jälkeen pääministeri katainen sai lopultakin muodostettua hallituksen ja sille yhteisen ohjelman jonka nimeksi annettiin avoin oikeudenmukainen ja rohkea suomi

kysyn ministeriltä

tämä on kyllä sellainen epäkohta johon pitäisi saada korjaus hyvin nopeasti eli byrokratia ei saa maksaa enemmän kuin on yrittäjän liikevaihto päivässä

investointeja kannustaisimme uudella tutkimus ja kehitysverotuella sekä kaksinkertaistamalla tuotannollisten investointien poistot verotuksessa

onko tätä vastuukysymystä pohdittu jotta saataisiin parempaa laatua aikaiseksi

tänään tulee merkitsemään sitä että tuleviin hallitusneuvotteluihin kasautuu poikkeuksellisen paljon paineita lisätä merkittävästi puolustavina hakemaan

halvin ei välttämättä ole paras

arvoisa puhemies

nykyinen seulontajärjestelmä esitetään korvattavaksi jatkokäsittelylupajärjestelmällä

tässä maassa on jo aivan liian monta köyhää lapsiperhettä ja eläkeläistä aivan liian monta köyhää työtöntä ja työssäkävijää

valiokunta toteaa nykytilan olevan laadun huomioon ottamisen osalta riittämätön ja esittää parannuskeinoiksi erilaisia mallitarjousasiakirjoja tuotteistamista ja yhteisiä standardeja

tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että senaatti kiinteistöjen toiminta ja vuokrausjärjestelmä pitää saada läpinäkyvämmäksi ja miesten

tämä olisi isänmaallisten yritysten verotukea parhaimmillaan

tavoitteena on että uudella systeemillä hovioikeuksiin menevien valitusten määrää voitaisiin vähentää useilla sadoilla kappaleilla vuodessa

minä peräänkuulutan ennen kaikkea ammattiylpeyttä kaikilta alan toimijoilta ja myös henkilökohtaista vastuuta että hoitavat julkisia rakennusprojekteja kuin omiaan

erityisesti veropolitiikan pitäisi olla sellaista niille yritykselle jotka tekevät suuria investointeja niin kuin nyt lukuisat energiayhtiöt ovat tehneet investointeja sen takia että haluavat käyttää uusiutuvia energiamuotoja hyväksi ei näe siinä energia tuottaa

se kannustaisi suomeen uskovia yrityksiä investoimaan suomeen myös vaikeina aikoina joita epäilemättä on edessämme

arvoisa puhemies

kuten täällä puheenvuoroissakin on todettu yrittäjäjärjestöt ovat ottaneet esille sen että tämä nykyinen arvonlisävero palvelee harrastajayrittäjiä

hallituksen keskiviikkoinen esitys lakkautettavista varuskunnista yhdistettynä luonnokseen uudesta kuntakartasta oli lukuisille suomalaisille musta hetki

perussuomalaisten mielestä ainakin ruoka ja lääkkeet olisi pitänyt jättää arvonlisäveron korotuksen ulkopuolelle

valtionhallinnon ja oikeusministeriön kroonisen rahapulan takia ei kansalaisten valitusoikeutta ja oikeusturvaa saisi heikentää liiaksi vaan kohtuus tulisi pitää mielessä uudistuksen jatkokäsittelyssä

kokonais

poliittisen eliittimme huonoksi tavaksi on muodostunut että asioiden keskeneräisyyteen vedoten neuvotteluista ei kerrota mitään julkisuuteen vaikka asiat totisesti koskettavat jokaista suomen kansalaista

vielä ennen vaaleja vasemmistopuolueet vastustivat yksituumaisesti tällaisten heikompiosaisia kohtuuttomasti kurittavien tasaverojen korottamisia

presidenttiä syytetään poikansa suosimisesta

perussuomalaisten mielestä kuntaliitoskeskustelussa on heti kättelyssä unohdettava sana pakko

haluan ottaa vielä tässä lopuksi esille sen että meille on esitetty hyvin erilaisia lukuja siitä kuinka paljon nämä valtion toimitilakustannukset ovat

energiantuotannossa haluavat kotimaisia energiamuotoja edistää ja kun ne tekevät näitä suuria investointeja niin ei voida sitten yhtäkkiä vetäistä mattoa alta ja todeta että nyt teidän kaikki laskelmanne menevät aivan uusiksi että raaka aine kallistuu huomattavan paljon

kataisen hallitus tekee virheen leikatessaan kotitalousvähennystä ja poistamalla eräiden työvaltaisten alojen arvonlisäverohelpotuksen

jos kuntia yhdistetään sen tulee tapahtua vapaaehtoisesti ja tilanteessa jossa siitä on aidosti hyötyä kaikille osapuolille oli sitten kyse uuden kunnan taloudesta asukkaista tai palveluista

arvoisa puhemies